ja näihin me nyt välittömästi haluamme tarttua ja sen takia me olemme sitä valmiutta nyt siellä paikallisestikin nostaneet että tämä on käytännössä mahdollista

budjettiriihessähän lisättiin yleisesti ottaen myös työllisyysmäärärahoja työllisyystilanteesta johtuen ja kun tämä te toimistouudistus ja palvelurakenneuudistuskin tehdään niin tarkoitus on tietysti parantaa palveluja eri puolilla maata ja tasavertaistaa niitä

ensinnäkin kun kaikki halukkaat eivät nyt pääse tähän kokeiluun niin meidän pitäisi jotenkin varmistaa siellä on tehty erittäin hyvää työtä kaikissa niissä yli sadassa kunnassa että niitäkin ideoita joita on syntynyt tuettaisiin ja niitäkin voitaisiin edistää tämän hankkeen myötä

tämä kaikki edellyttäisi sitä että olisi sellaiset liikennejärjestelyt tai jos ollaan kauempana sellaiset asuntojärjestelyt että se on käytännössä mahdollista

ja pidemmällä aikavälillä se iso pelastus tietysti on se että syntyy uusi toimija joka jatkaa ja pystyy palkkaamaan ihmisiä ja kaivostoiminta alkaa elämään sitten uusista lähtökohdista myöskin täällä talvivaarassa

vielä yksi asia joka on valmistelun kohteena on tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden mahdollinen tulo joka koskee erityisesti hotelli ja ravintola alaa missä voitaisiin edelleen myös sitten näitä mahdollisia harmaan talouden reikiä tukkia

ylimalkaan meillä tukilakkoja tai lakonuhkia suomessa on ollut varsin vähän joka toimenpide sinänsä on laillinen ettei siitäkään ole kysymys

itse asiassa vuokratyö on monessa suhteessa yksi pidennetty koeajan muoto

mutta olen samaa mieltä siitä että meidän pitäisi tässä suhteessa vähän saada uutta puhtia ja tavallaan sen työn vastaanottamista kannustaa paljon enempi ja taas sitten huolehtia siitä että kun se otetaan vastaan siellä voisi olla toimeentulon turvaavia työpaikkoja

minä korostaisin sitä että mehän olemme panostaneet myös siihen että kun tänne tulee sellaisia peruskoulun kesken jättäneitä nuoria heille on järjestetty vaikka on jo oppivelvollisuusiän yli menty peruskoulua vastaavaa koulutusta jotta nämä nuoret pystyvät sitten ylimalkaan pyrkimään toiselle asteelle ja sitä kautta eteenpäin

ja toisaalta meillä on tarkoitus tehdä myös yhteenveto tämän kokeilun päättymisen yhteydessä ja tehdä siitä sitten johtopäätöksiä muodostaako tämmöinen kuntavetoinen mutta laajaan yhteistyöhön perustuva toimintamalli myös tulevaisuudessa sen tavan jolla me etenemme

kasvu ja työllisyyssopimukseen sisältyy kohta jossa järjestöt ovat nyt käynnistämässä neuvottelut neuvottelu ja sopimusjärjestelmän työriitalain ja työehtosopimuslain kehittämisestä ja sen epäkohtien läpikäymisestä ja se on hyvä

tilaajavastuulainsäädäntöä meidän pitää vahvistaa niin että myös tilaaja pystyy tarkemmin arvioimaan aliurakoitsijansa toimenpiteitä huolehtiiko se vero tai työsuhdevelvoitteistaan niin kuin suomen lainsäädäntö tässä tapauksessa edellyttää

muutenhan tämä polku kuntoutuksesta kuntouttavasta työstä koulutuksen kautta työmarkkinoille ei toimi jos tämä yhteistyö ei pelaa mutta se tarvitsee myös te toimiston resursseja laadukkaitten suunnitelmien tekemiseksi

tulkinnat ovat tässä suhteessa kohtuullisen väljiä ja siten on syntynyt näitä jaksamisen ongelmia

minä uskon vahvasti siihen että tässä rakennetaan jotain sellaista uutta jossa tulevaisuudessa ehkä suuremmalla kuntakoolla kuntavetoisesti ja hyvällä yhteistyöllä muiden toimijoitten kanssa tehdään tällaista vaikeimmin työllistettävien ihmisten työllistämispolkujen rakentamista

alueellista ja ammatillista liikkuvuutta ja sitä kautta meidän pitää tähän kysymykseen vastata

arvoisa puhemies

sitten olemme sopineet hallituksen rakenneohjelmassa että jos näistä neuvotteluista jotka he keskenään käyvät seuraa lainsäädännöllisiä muutostarpeita niin ne ollaan sitten kolmikantaisesti valmiita tekemään ja sitä vaihetta tietysti me poliittisina päättäjinä odotamme

tänne eduskuntaan on tulossa tänä syksynä erittäin iso nippu lakeja jotka käsittelevät erityisesti pitkäaikaistyöttömien palvelua ja sen parantamista

näissä palveluissa ilman muuta sekä suomen kielen että ruotsin kielen palveluja meidän pitää turvata jos maahanmuuttaja sitä haluaa

tämä alipalkkausasiahan on parasta aikaa tuomioistuinkäsittelyssä ja odotetaan sieltä päätöksiä

kyllä meidän tarkoituksemme olisi tästä tavoitteesta pitää kiinni että saadaan te toimistoille tarvittavia resursseja hoitaa tämä kysymys on loppuunkäsitelty ja viimeinen tämän tehtävä

tämä haaste on hyvin tiedostettu kun tätä sanssi kortin käyttöä valmisteltiin myös yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa yhdessä

todella tämä tutkimus hätkähdytti meitä kaikkia sen takia että siinä kävi ilmi että tämä ihmisten rasittuneisuus ja kuormittuneisuus työssä on aika korkea

jos on joitain yksittäisiä tapauksia niin haluan ottaa niistä selvää jos on käynyt niin että näitä palveluja ei ole saanut esimerkiksi ruotsin kielellä

se tarkoittaa sitä että me teemme semmoisen monitoimipalvelukeskusverkoston koko maahan lakipohjalle jossa yli vuoden työttömänä olleet ovat ne joita siinä tuetaan samoin nuoret jotka ovat ylittäneet kuuden kuukauden työttömyyden

nyt kun tässä yritetään määritellä niitä itsensä työllistä jien kriteereitä tämä on palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa niin siinä ne kriteerit pitää meidän määritellä ensin ja sen pohjalta antaa sitten ohjeita miten niitä tulkitaan

sitten kun tähän liittyy tämä kysymys siitä voidaanko kohdella järjestäytyneitä työntekijöitä eri tavalla kuin toisia työntekijöitä niin tullaan erittäin vaikeaan asiaan ja periaatteessa ei

tämä ei ole valitettavasti johtanut kokoaikaisen työn lisääntymiseen niin kuin olisi ollut toivottavaa ja on haastanut työ ja perhe elämän yhteensovittamista uudella tavalla

lopuksi sanoisin sen että aina tukilakkouhkatkin pitää suhteuttaa siihen itse ongelmaan ja vähemmälläkin solidaarisuudella ehkä olisi voitu tätäkin kiistaa koettaa ratkoa mutta olemme sen ratkoneet ja se on kuitenkin lopputulokseltaan hyvä

arvoisa puhemies

tämä kysymys on todella aiheellinen ja kiintiöpakolaisten sijoittaminen kuntiin on todella haasteellista vaikka onnistumisiakin on

on yritetty helpottaa sitä yrityspuolen kuormaa mutta totta kai tässä on vieläkin varmaan sellaista mitä voisi yrittää tehdä että se kynnys sille yrittäjälle käyttää sitä korttia olisi helpompi

ehdimme vielä yhden kysymyksen edusta

varmaan nyt on käynyt niin että kun nämä ovat oleet vähän epäselvät se rajanveto on vaikeaa niin annetaan eri te toimistoissa erilaisia tulkintoja ja se on sen ihmisen kannalta asiakkaan kannalta huono asia

yleissopimus ja ylimalkaan tässä on kysymys lähetetyistä työntekijöistä joita koskee myös suomen lainsäädäntö että pitää maksaa täällä olevia palkkoja ja noudattaa työehtoja ja myös noudattaa sitä että eriarvoista kohtelua ei suoriteta

se mihin jo edellinen hallitus kiinnitti huomiota oli se että nostettiin näitä laskennallisia korvauksia ja viime vuoden marraskuussahan tuli voimaan uusi kotouttamisen laki

nämä ovat tärkeitä havaintoja ajatellen tulevaisuutta

me yritämme tällä tavalla saada näille ihmisille sitä palvelua mitä he oikeasti tarvitsevat päästäkseen työhön kiinni

kuluttajat kokevat tämän muutoksen myönteisenä

se on tietysti tärkeä viesti meille päättäjille myös siitä että kuluttajan näkökulmasta tässä on paljon hyviä seikkoja ja meidän kuluttajakäyttäytyminen on tässä suhteessa muuttunut mikä voi tätä elämänrytmiä myöskin tässä heijastella tätä yleistä elämänrytmiä

ja jos ihmisillä on työelämään ja työpaikalle mennessään arvottomuuden tarpeettomuuden ja turvattomuuden tunnetta niin se ei ole hyvä matkasauva tehdä työtä ja jaksaa

näitä resursseja voidaan varmaan allokoida ja katsoa miten niitä voidaan jakaa sillä alueella mutta antaisin väärän lupauksen jos sanoisin että me voimme työvoimatoimistojen henkilöstöresursseja määrällisesti lisätä näinä ankeina aikoina

minua huolestuttaa ja olen periaatteessa sitä mieltä että ei voi hyväksyä sitä että työntekijöitä järjestäytymisen perusteella ylimalkaan ruvetaan kohtelemaan eri tavalla suomen työmarkkinoilla

jotkut tutkijat ja filosofithan puhuvat siitä että olisiko nyt yksi päivä viikossa että me emme tämmöisen tavaraonnen tavoittelun perässä jaksaisi aina juosta että elämä käy sisällöllisesti aika kapoiseksi jos tavallaan se elämän sisältö tulee vain tätä kautta

minä toivoisin että ei mentäisi tavallaan myöskään tämän byrokratian taakse toisinpäin vaan kehitetään sitä mutta myös palkattaisiin niitä nuoria kun saadaan tämän verran yhteiskunnan tukee

meillähän on nyt tiedossa uusi eu hankintadirektiivi jonka pohjalta meidän kansallista hankintalainsäädäntöä parastaikaa uudistetaan tavoitteena että tämä uudistustyö valmistuisi tässä valmistelupuolessa ensi keväällä joten siis uudessa hallitusohjelmassa pystyttäisiin määrittelemään uuden hankintalain pelisäännöt ja uudistustyön lähtökohdat niin että se tulisi ensi vuoden syksyllä voimaan

sen kehityksen päässä on erittäin huono yhteiskunta

jo tämä kysymys on tällä erää käsiteltynä myös kyselytunti on tukea

meidän on edelleenkin kehitettävä tätä työn ja perhe elämän yhteensovittamista ja mikä tärkeintä meillä on työaikapankkijärjestelmä joka mahdollistaa myös joustavia työaikamalleja

tämähän on myös kiinni paljon siitä tahdosta ja tarpeesta eikä vain pelkästään tästä rahoituksesta mutta myönnän että tässä asiassa meillä on vielä paljon tehtävää

arvoisa puhemies

tässä yhteydessähän ei voida nyt laittomista lakoista sinänsä puhua ja on hyvä muistaa että valtakunnansovittelija teki esityksen joka koski myös tätä kyseistä firmaa joka ruokapalveluja hoitaa ja se firma hylkäsi sen sovittelijan esityksen

arvoisa puhemies

kysymys on sekä ajankohtainen että tärkeä

tällaisia meidän pitää kehittää joissa tulee perheystävällisiä työpaikkoja ja tavallaan työelämä joustaa välillä myös ihmisten ja perheitten tarpeille ja parannetaan ihmisten työhyvinvointia

nyt hallitus on valmistelemassa parastaikaa ensimmäistä suomen kotouttamisohjelmaa ja sen sisällä on näitä asioita tosi paljon käsityöt

laajaa yhteisymmärrystä tuntuu olevan teidän puheissa siitä että tämä poikkeuslupakäytäntö on kirjava se ei ole oikeudenmukainen ja siinä olisi hyvä päästä kuuden aluehallintoviraston päätöksenteosta yhtenäisempään käytäntöön ja varmaan tähän asiaan toivoisin että saataisiin nyt muutoksia

ja haluan korostaa sitä että tämä eu hankintadirektiivi tarjoaa myös uusia välineitä siihen että suoritetaan enempi kokonaisharkintaa hankinnoissa selvitetään ympäristö ja sosiaalikysymyksiä pienten yritysten ja alueellisten toimijoiden mahdollisuutta päästä hankintoihin ja yksinkertaistetaan käytäntöä

työttömyys kovaa kyytiä miehistyy

olen sitä mieltä että sivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluu työtaisteluoikeus ja se on ihan selvä asia mutta sitä pitää käyttää harkiten ja pelisääntöjä noudattaen

arvoisa puhemies

mutta ei voida lähteä siitä että näitä perusoikeuksia lähdetään rajoittamaan

se on totta että hallitusohjelmassa lukee että kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähelle eun direktiivin tasoja ja se on tietysti ohjaava kannanotto tätä uudistustyötä tehtäessä nyt kun sitä parastaikaa täällä hyvää vauhtia valmistellaan

olipa kysymys puolalaisesta työnantajasta tai suomalaisesta työnantajasta on tärkeätä että järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä työntekijöitä ei aseteta keskenään eriarvoiseen asemaan

sitten me päätimme työvoiman palvelukeskusverkostosta päätimme että kuusikymppisten kohdalla tehdään palkkatuki pysyväksi ja monista muista toimista jotka purevat nimenomaan pitkittyvän työttömyyden taittamiseen

tasa arvon kannalta on tietysti hyvä nähdä tämäkin puoli ja se että me kiinnittäisimme tähän huomiota

kilpailuvirasto teki erittäin kattavan vähittäistavarakauppaa koskevan selvityksen kylläkin rajatuilta osilta ja siinä kyllä kävi ilmi että tämä ostajavoima on aika vankka suhteessa elintarviketeollisuuteen suhteessa tuottajiin ja toisaalta suhteessa kuluttajiin

rahoitusalalla oli positiivista nyt se että kuitenkaan nämä uhkat eivät toteutuneet ja saatiin aikaan sopimus ja sopu joka on osa tätä isoa raami ja työmarkkinaratkaisua josta me toivomme että huomenna voisimme sen todeta onnistuneeksi

taas tulevaisuus

jos katsotaan missä työpaikat tulevina vuosina vuosikymmeninä ovat niin ne ovat teollisuutta tukevissa palveluissa yksityisissä palveluissa jossain määrin julkisella sektorilla ja ketä nämä ihmiset ovat näillä sektoreilla

puolet vähän yli kaikista työttömistä on nyt sellaisia pitkäaikaistyöttömiä toistuvaistyöttömiä ja työttömiä jotka ovat näissä toimenpiteissä mutta eivät ole saaneet työpaikkaa siis vaikeammin työllistettäviä

mutta tässä aikataulussa tämä kysymys on tällä erää käsiteltynä myös kyselytunti on valmistumassa

meillä on tarkoitus nyt tämä laittaa työn alle jo tämän kevään aikana niin että me voisimme pureutua vähittäistavarakaupan tämäntyyppisiin ongelmiin ja saada tervettä kilpailua ja huolehtia siitä että tämmöistä määräävää markkina asemaa ei kenellekään tule

tässä mielessä me tarvitsemme totta kai nyt tämän lainsäädännön arviointia

jos me emme saa tätä segregaatiota purettua niin voisi ajatella että naisten työmarkkinanäköalat ovat aika hyvät verrattuna perinteisesti niitten miesten työmarkkinoihin joilla ei ole kovaa koulutusta jotka joutuvat tämän rakennemuutoksen keskelle

työ ja elinkeinoministeriön taloudellisia voimavaroja kyllä suunnataan sekä nuorten työttömyyden torjumiseen että myöskin pitkäaikaistyöttömyyteen ja niitten koulutuspolkujen rakentamiseen joita tässä tarvitaan

tässä liikutaan lainsäädännön semmoisilla rajamailla onko tämä ylimalkaan mahdollista ja vähin mitä tässä joudutaan tekemään on arvioida voiko näin tulkita meidän työelämää koskevia pelisääntöjä ja lainsäädäntöä että voidaan tämmöisessä tilanteessa kohdella työntekijöitä eri tavalla

ne määrärahat tulevat olemaan erittäin merkittäviä ja vielä rakenteellisesti niin että osa näistä määrärahoista tullaan järjestämään siirtomäärärahoiksi joita voidaan käyttää myös ensi vuoden puolella mikä on tärkeä uudistus jotta käyttämättömiä rahoja ei mene hukkaan

sitten joudutaan miettimään mikä se inhimillinen ratkaisu näiden ihmisten kannalta voisi olla kun se työlinja niin monelle kuin me sen haluamme ei ole todellisuudessa näitten ihmisten vaihtoehto

tämä on tärkeä lähtökohta koska eihän tätä suomalaista hyvää sopimusyhteiskunnan mallia voida tehdä millään muulla kuin hyvällä yhteistyöllä ja vahvalla luottamuksella

mutta me tiedämme

no lex taipale oli tässä suhteessa hyvä tämmöinen lääketieteellisiin kriteereihin perustuva niin kuin valikoitu juttu

kyllähän me olemme osoittaneet nyt tässä yhteiskunnassa sen että me olemme saaneet aikaan erittäin kattavan kaikkia aloja koskevan työmarkkinaratkaisun useammaksi vuodeksi

kyselytunti on päätynyt siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin ainoa käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia tätä pohdintaa me parasta aikaa nyt teemme

compaq q siirtää nuorisotyöttömyyden ohella

mikä sen vahvempi luottamuksenosoitus neuvottelukykyyn ja sopimisen kykyyn kuitenkin on

mutta meillä on paljon siellä ihmisiä jotka ovat tosiasiallisesti väärässä paikassa eivätkä koskaan tule juuri tästä pitkittyvästätyt yhdistelmä oli mistä

meillä ovat vielä posti ja logistiikka alan eli itellan osalta sopimukset suomessa auki ja niitäkin nyt valtakunnansovittelijan toimesta koetetaan ratkoa ja koetetaan sekin saada päätökseen

luottamus on kaiken perusta myöskin sille että me voimme tässä poliittisessa elämässä tehdä yksi

tämä kysymys on tallella käsiteltynä myös kyselytunti on päätynyt r

arvoisa puhemies

palkkatukea uudistettiin hyvällä tavalla niin että se palkitsee nimenomaan antaa isomman prosentin niille jos työllistetään pitkäaikaistyöttömiä vaikeimmin työllistettäviä

halusin vain nyt nämä ehkä tässä keskustelussa vähän sivulle jääneet asiat todeta

arvoisa puhemies

niin kauan kuin meillä vienti on näin vaimeata niin kauan kuin siitä seuraten talouskasvu on näinkin verkkaista niin kauan kuin investoinnit suomeen ovat näin huonossa hapessa meillä on erittäin suuria vaikeuksia tämän työllisyyden hoidon kanssa

ja mikä se keino on

nostaa työllisyysastetta mikä tuo lisätunteja

siihen on sitoutunut erittäin iso määrä eri tahoja ja tuhansia ihmisiä ja sen ydinidea on se että meillä toisaalta työhyvinvointi ja tuottavuus eivät ole toistensa vastakohtia ja ne voidaan nivoa tukea toisiinsa ja että tämän hankkeen avulla sen olotilan takia joka ihmisillä on tiettyä arvottomuuden turvattomuuden ja tarpeettomuuden tunnetta työelämässä pelkoa siitä selviytyykö työstä ja ammatista toiseen me tarvitsemme työelämään enempi ihmisten osaamista heidän vahvuuksiensa parantamista parempaa johtamista parempaa työhyvinvointia työkyvyttömyyseläkkeelle valumisen hidastamista ja niin poispäin

kaikkia näitä tavoitteita tämä iso hanke tukee